eivät huijarimaat meidän vientiämme edistä

oma maa omat rahat omat rajat oma itsenäinen puolustus oma päätösvalta yhdessä tiukan ja asiallisen maidenvälisen yhteistyön kanssa

taitavat olla vanhimmatkin kansanedustajat hallitusryhmistä yhtä narrattavissa kuin joulupukkiin uskovat lapset

aikuiset ihmiset aikuiset kansanedustajat osaisivat edes hävetä

raamatussa paavali sanoo

kasvakaamme aikuisiksi tässä salissa hoitamaan suomalaisia asioita ei kasvavalla valtionvelalla ei holtittomien euromaiden kelkassa roikkumalla

eurot suomalaisen asuntopulan korjaamiseen

vai ostammeko asuntoja suomen valtiolle espanjasta

nyt olisi oivallinen tilaisuus ottaa äsken mainostamianne kovempia otteita paikalliseen tarkoitan silloin pääkaupunkiseudun kuntien suuntaan jotta siellä ryhdyttäisiin tonttipolitiikassa toisenlaisiin otteisiin

nyt odottaisi että otatte niitä reippaita otteita ja edellytätte näiltä kunnilta keskinäistä kunnollista yhteistyötä

arvoisa puhemies

kerta toisensa jälkeen ihmetyttävät hallituksen taloudelliset linjaukset kansan vähävaraisimpia väestöryhmiä kohtaan ja samanaikaisesti ihmetyttää täysin holtiton suomalaisten rahojen jakaminen euroopan holtittomasti eläville valtioille

kehyksien osalta ihmetystä nostaa että hallitus nyt jo määrätietoisesti jopa kehutun asuntoministerin kiurun siunaamana riistää hallitusohjelmansa vastaisesti kansalaisilta kohtuullisen asumisen edellytyksiä

tämän asuntokannan kunnostamiseen tarvitaan korjausavustuksia muuten korjaukset siirtyvät tai jäävät tekemättä

se olisi kohtalokasta koko asuntokantamme tulevaisuuden kannalta

hallituksen linjaus on tässä mielessä täysin väärä ja ihmetyttää varsinkin kun se on demarien ajama

olen entinen asukasliiton hallituksen jäsen ja nykyisin sen asiantuntija hallituksen käytössä

nykyisin aravatalojen omistajien joukkoon on hyväksytty myös sijoittajat jotka perivät kohtuuttomia vuokria yhteiskunnan ja asukkaiden maksamista asunnoista

jos ei niin vaihtuuko ministeri vai saako homma jatkua samaa syntistä latuaan hamaan harmaaseen talouteen saakka

aravan romutus alkoi parikymmentä vuotta sitten

alkuperäinen ajatus että ihmiset saavat kohtuuhintaisia omistus ja vuokra asuntoja on vaihtunut sijoittajien huippuvoittojen tavoitteluksi vuokra asuntojen asukkaiden kustannuksella

periaate että jokaisella on oikeus hyvään asumiseen karkaa yhä kauemmas

olisiko syytä tarkistaa kehyksien asumisen kustannuksia nostavia ratkaisuja vielä uudelleen niin että hyötyjäksi nousee maksaja eli itse asukas

poliittisilla päättäjillä ei ole oikeastaan ollut tahtoa pitkään aikaan korjata tätä tilannetta

toisaalta minusta tuntuu että onko tällaisessa iltayöpuhumisessa järkeä yhtään enempää kuin on tässä asuntopolitiikan suuntauksissakaan

aravatalojen suuromistajille lankeaa jättipotti

miljardien eurojen kiinteistöomaisuus joka on maksettu yhteiskunnan ja asukkaiden rahoilla siirtyy sijoittajille ja keinottelijoille

miten tämä asia korjataan niin että perustuslain oikeutus meille kaikille että meillä on oikeus asumiseen saadaan toteutettua

täällä saimme viestin asuntoministeriltä että edessä olisi suurremontti

tämä jos mikä vaatii suurremontin ei ainoastaan helsingin seudulla vaan kaiken kaikkiaan koko maassa ja erityisesti muissakin kasvukeskuksissa

rouva ministeri te viittasitte lyhyesti mal sopimukseen joka toisi tullessaan asuntoja jos nämä länsimetron jatke ja pisara ratarahat lähtevät liikkeelle

nythän on kumminkin sillä tavalla että tämä prosessi on hyvin pitkä ja tähän akuuttiin työllisyystilanteeseen ja näihin ratkaisuihin nämä eivät tule vaikuttamaan

olen kovin skeptinen kuntien aikaansaannoksien suhteen ja aikaisemmin mal sopimukset eivät ole tuoneet tullessaan asuntorakentamisen kohdalla hyviä tuloksia

nyt minua kiinnostaisi kuinka tämä valmius suunnitella näitä liikenneinfran ratkaisuita etenee tuolla virkamiesportaassa

vuosi vaihtuu muuttuuko liikennerahoitus

miten puutavara kulkisi tehtaille ja verstaille jos tiet metsistä eivät kestä kuljetuskaluston painoja matkan alkumetreillä

toisaalta sekaannuksia ja vaihtelevia ristiriitaisia laskelmia tulee jopa itse liikennevirastolta muun muassa pisara radan osalta

ei aina tunnu olevan trafilla liikennevirastolla ja toisaalta liikenneministerillä selvillä kuka käskee kuka suunnittelee kuka laskee milläkin tavalla ja kuka ketäkin valvoo

ratkaisu on mukava lähtökohta vielä mittavammalle kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle

sitä tarvitaan kipeästi mutta huikeasti suuremmassa mittakaavassa kuin mitä nyt kuntien kanssa tehty sopimus tuo tullessaan

ken arvostelee pisara hanketta ja länsimetroa ei ehkä halua ymmärtää sen syvyyttä ja kokonaisvaikutusta koko maalle

liikenne muu rakentaminen asuntojen tuottaminen kuuluvat erottamattomasti yhteen

siksi jatkossa mielestäni on harkittava näiden toimintojen liittämistä tiiviimmin yhteen yhden ministeriön ja yhden ministerin alaisuuteen rakennetun ympäristöministeriön alle

ratkaisu toisi uutta suunnitelmallisuutta ja toivoa myös uudesta työllisyydestä paremmasta liikenneverkosta mahdollisuuksista elinkeinojen elpymiseen ja kansalaisten paremmasta arkielämästä ja sosiaaliturvasta

arktinen tulevaisuuden toiminta on suurta koko euroopan osalta

suomi tarvitsee tätä jäämeren yhteyttä ollakseen mukana suuremmissa ratkaisuissa

se on hyvä meidän kaikkien tietää ja tunnistaa eikä ainoastaan haaveilla jostain mikä ei ole mahdollista

hallitus ilmoittaa valmiutensa jatkuviin muutoksiin

voisiko tätä kunnianhimoisesti nostaa ja osan siitä tulouttaa tähän nuorisotyöttömyyden korvaamiseen

eli minua kiinnostaisi myöskin tämä kasvava kehys

jos he saisivat viikon tehdä kuukaudessa alemmalla verotuksella ja työnantajan matalammalla maksulla he olisivat kielitaitoisia ammattitaitoisia heillä olisi koti

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelma on tekijöidensä näköinen sekava jäsentymätön kirpputorikamaa ilman selkeää konkretiaa johtoajatusta paitsi tietysti miljardien mättöä euroopan sutkeille pankeille ja huijareille

tuleeko taikurin hatusta vain kaneja vai tuleeko todellisia työpaikkoja

kovin ovat asiantuntijoidenkin mielestä hallituksen eväät heppoisia myös sakn asiantuntijoiden mielestä

ministeri ihalainen pidän teitä kunnian miehenä olen aina pitänyt

nyt tiukempia otteita harmaasta taloudesta

arvoisa herra puhemies

valtion rahoitustuen avulla lisätään pieni ja keskituloisille tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja nykyisen asuntokannan korjaamista

helsingissä hallitustoverinne kokoomuslaiset ja vihreät demarien lisäksi hallinnoivat tämän alueen luottamus ja virkamiesportaan kautta koko asumisbisnestä

henkilökohtaisesti lupaan tukea teitä asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajana jos teiltä löytyy sydäntä köyhän asunnottoman asiassa

uskon tällä hetkellä teidän vilpittömyyteenne

muilta osin hallitusohjelma on piirikunnallista tasoa

ei näillä ohjelmilla euroopan kympeillä jaksa roikkua edes puoliväliin keskeytys tulee ensi vuoden lokakuussa

arvoisa puhemies

tulen erityisesti mutta rakentavasti vahtimaan ministereitä ihalainen kiuru ja kyllönen siinä kuinka he budjetin synergiaedut rakentavat

perussuomalaiset on valmis tulemaan kaikilla rakentavilla ehdotuksilla mukaan siihen toimintaan

kun sain aloittaa tämän keskustelun niin kuvittelin että saan sen päättääkin mutta täällä on lisää puhujia tulossa

sinä aikana kun täällä keskustelimme asuntopolitiikasta ja ympäristökysymyksistä minun olisi pitänyt todellisuudessa olla taloyhtiöni kokouksessa jossa tehtiin todellisia ratkaisuja asumisesta ja myöskin energiansäästöstä ja ympäristökysymyksistä

vastakkain oli ajatus että sinne tehdään pakollinen putkiremontti mutta siellä oli minua viisaampia ihmisiä minäkin olisin äänestänyt näin ja siellä tehdään kokonaisvaltainen uudistus

putkiremontti julkisivuremontti hissiremontti kylmätilaremontti ikkunaremontti ja rakennetaan kaksi kerrosta lisää siihen

paikalla oleva herra puhemies on ollut vaikuttamassa että helsingin kaupunki on edistyksellinen